on tärkeätä että hallituksella on eduskunnan ansaittu luottamus tärkeässä tehtävässään

haluan myös kannustaa ministeriä tekemään hyvän neuvottelutuloksen tämän turvemaiden kyntökiellon osalta siltä osin että maatilojen kannattavuus ja laajentaminen on mahdollista eri puolilla suomea

se on aika ristiriitainen tilanne

arvoisa puhemies

edustaja korhonen tuossa aikaisemmassa puheenvuorossaan mainitsi nimeni ja tulkitsen jopa niin että hieman tunnustusta antaen sinne valiokuntatyöhön mutta sitten tänne salin puolelle terveiset olivat vähän enemmän negatiiviset

siitä innostuin kuitenkin ottamaan vielä puheenvuoron

käymme nyt tätä kehyskeskustelua ja jos ajatellaan mitä maatalouden osalta tämän vaalikauden aikana on tapahtunut niin kyllähän se pitää paikkansa että maatalous on ollut talkoissa mukana ja sopeutusratkaisuissa jopa etupainotteisesti vaalikauden alusta alkaen

mutta jos mietitään maatalouden isoa kokonaisuutta ja tukipolitiikkaa niin uskon että edustaja korhonen on kanssani samaa mieltä että kyllähän maatalouden kannattavuus ikään kuin tukipolitiikan kautta on sillä tavalla katsottu loppuun että kyllä se maatalouden kannattavuus täytyy hakea tavalla tai toisella markkinoilta tuotteesta saatavasta hinnasta

tässä meillä on kyllä yhteiset talkoot sekä hallituksen että opposition toimin edistää sitä vuoropuhelua mitä markkinat tuottajat kauppa teollisuus käyvät

niin kuin hyvin tiedetään esimerkiksi valiokuntakeskusteluissa aika usein tulee vastaan argumentti että kauppa toteaa että he asioivat teollisuuden kanssa ja se tuottaja on tavallaan sitten vasta se seuraava vaihe

kyllä meidän on tärkeä jatkaa sitä vuoropuhelua poliittisten toimijoiden kesken mutta erityisesti sitten tuonne markkinoiden suuntaan

osallistumme aktiivisesti euroopan unionin turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehitykseen kumppanuuteen naton kanssa kasvavaan pohjoismaiseen yhteistyöhön ja kansainväliseen kriisinhal lintaan

selonteossa on myös erinomaisesti otettu esille että suomi pyrkii laaja alaiseen kahdenväliseen yhteistyöhön yhdysvaltojen kanssa

eu on suomelle arvovalinta jolla on myös turvallisuuspoliittinen ulottuvuus

tämä näkökohtahan euroopan unioniin liityttäessä jätettiin taka alalle mutta on hyvä että se nyt selkeästi mainitaan

unionille onkin kehittynyt selkeä turvallisuuspoliittinen ulottuvuus

suomi ei voi kuitenkaan rakentaa turvallisuuttaan näiden sinänsä hyödyllisten lausekkeiden varaan sillä suurin osa eu maista on rakentanut omat ratkaisunsa naton kautta

tähän toimintaan on tulkintani mukaan suomessa laaja poliittinen yhteisymmärrys vaikka islannin ilmavalvonnan osalta käytiin värikästä keskustelua

yhteistyön tulee muuttua oikeaksi tekemiseksi jotta sillä voidaan vaikuttaa puolustusvoimiemme kykyyn ylläpitää uskottavaa puolustusta tulevina vuosikymmeninä

arvoisa puhemies

turvallisuuspoliittinen tilanne suomen lähialueilla on hyvä

valtioiden rajojen muutokset viime vuosikymmeninä ovat vaikuttaneet itämeren alueen voimatasapainoon ja liikahdukset suuntaansa ovat aina mahdollisia

turvallisuusuhkat ovat laajentuneet

kyberturvallisuus energiaturvallisuus terrorismi ja muut kokonaisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät edellyttävät toimenpiteitä ja varautumista valtion toimesta

kokoomus on puoluekokouksen päätöksillä avoimesti todennut että suomen nato jäsenyys parantaisi turvallisuuspoliittista asemaamme

ymmärrämme että puolustuspolitiikassa tulee saavuttaa laaja poliittinen konsensus

oman näkemykseni mukaan uudistuksen jälkeen on osoitettava selkeä tahtotila sille että puolustusvoimat voivat taloudellisesti suoriutua niistä tehtävistä joita valtion johto sille asettaa

muussa tapauksessa puolustusvoimat joutuvat merkittävällä tavalla uudelleenarvioimaan toimintaansa ja muuttamaan sen keskeisiä perusteita

puolustusvoimien antama lentokoulutus on huippuluokkaa niin kuin tiedämme

alkeiskoulutus hawk koulutus ja hornet koulutus ovat hyvin järjestettyjä ja tuottavat laadukkaita lentäjiä puolustusvoimien käyttöön

turvallisuudestamme on pidettävä huoli

se on puhuttanut myös pelastusalaa mutta ei pelottanut

mutta tässä ala on aika vahvasti miettinyt sitä onko tämä uudistukselle oikea ajankohta

lähtökohtana on että yleinen asevelvollisuus alueellinen puolustus ja sotilaallinen liittoutumattomuus säilyvät suomen puolustuksen peruspilareina

jos ajatellaan että meillä on kuntarakenteeseen tulossa väistämättä tiettyjä muutoksia niistä on tänäänkin puhuttu plus meillä on merkittävä sote uudistus käynnissä niin on aika lailla vahvasti viestitetty että huomioimalla kuntarakenne ja sote uudistukset voidaan välttyä päällekkäisiltä ja mahdollisilta uusilta muutoksilta nopealla aikataululla

julkituodussa esityksessä esitetään lakkautettavaksi kuutta joukko osastoa

puolustusvoimien mukaan esityksessä on huomioitu myös yksiköiden pitkän tähtäimen toimintaedellytykset eli tilojen korjaustarpeet ja muu infrastruktuuri sekä mahdollisuudet siirtää toiminnot muualle

kauhavan kaupunki on tehnyt omat laskelmansa lakkautuksen kustannusvaikutuksista

niissä on havaittu että investointitarpeita kauhavalle on liioiteltu

kun puolustusvoimauudistuksen yhtenä lähtökohtana on ollut kustannussäästöjen aikaansaaminen pidän perusteltuna että ennen lopullisia päätöksiä on puolustusvoimien edustajien ja alueen edunvalvojien syytä istua yhteisen pöydän äärelle pohtimaan mistä johtuvat laskelmien ristiriitaisuudet

oman haasteensa lentosotakoulun osalta tuo se että laaja alue suomesta jää ilman toimivaa varuskuntaa

parlamentaarinen valmistelu valitettavasti jättää toivomisen varaa

suomessa on totuttu siihen että puolustusvoimia koskevia ratkaisuja valmistellaan laajalla poliittisella pohjalla

tosiaankin edustaja kääriäisen hyvä puheenvuoro innoitti minuakin jatkamaan tätä keskustelua

edustaja kääriäinen toi esille itsenäisen puolustuksen ja sen olemisen puolustuksen keskiössä ja näitten kansainvälisten toimintojen olevan sitä tukemassa

arvoisa puhemies

kun tuossa itse käytin puheenvuoron niin haluan vielä myös todeta että tämä lähtökohta on minun mielestäni juuri niin kuin edustaja kääriäinen totesi

mutta puolustusmateriaalin hinnannousu se kustannuspaine joka meillä jatkuvasti vuosikymmenen loppua kohti mennessä tulee olemaan edessä vaatii kyllä nyt yhteistoimintaa ja niin kuin todettu pohjoismaiseen yhteistyöhön meillä löytyy laaja konsensus

mielestäni puolustusvoimauudistuksessa on turvattava kaikkien suomalaisten mahdollisuus osallistua isänmaan puolustamiseen

itse äskeisessä puheenvuorossa totesin että se luonnollinen jatkumo sitten kun aika on oikea ja löydetään laaja tuki johtaa kohti nato jäsenyyttä

olen tyytyväinen että edustaja kalmari tuossa hieman pahoitteli aikaisempia puheitaan mainitsi muun muassa aikaisemmin maatalousvihan jota jotkut suomessa harjoittaisivat

mielestäni nämä tällaiset puheet ovat aika lailla kumpujen yöstä mutta oli hyvä että ne tulivat tuossa myös nyt sitten korjattua

suomalaisessa maataloudessa on eletty vuosia tilanteessa jossa arvostus perinteistä elinkeinoa ja sen tuotteita kohtaan on kasvanut mutta viljelijän kukkarossa tämä myötätuuli ei ole näkynyt

maidossa ja viljanviljelyssä kannattavuus on ollut parempi ja mikäli tänä syksynä viljat on rapakoista saatu puitua niin hinnat ovat suhteellisesti kohdallaan

toisaalta tuottajan tuotteistaan saama hinta erityisesti lihantuotannossa ei kannusta tällä hetkellä jatkamaan laadukasta kotimaista tuotantoa

hallitusohjelmassa on tärkeitä kirjauksia ruokapolitiikasta ja lähiruuasta puhutaan enemmän kuin koskaan niin puhuttiin tuossa äskeisessä debatissakin

nyt olisi syytä pohtia koko ketjussa sitä millä toimenpiteillä tuottajahintojen korotukset saataisiin oikeasti hyödyttämään viljelijää

jotenkin tuntuu että viljelijän ympärillä toimiva verkosto voi taloudellisesti huomattavasti paremmin kuin itse päätähti

on ymmärrettävää että valtion taloustilanteen ollessa se mikä se nyt on ei maatilojen tulevaisuutta voida rakentaa pelkästään kansallisen ja eu tukipolitiikan varaan

ministeri koskinen ja kumppanit tekevät parhaansa parhaillaan käytävissä euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistamista koskevissa neuvotteluissa

siellä on tärkeää muistuttaa että reformissa tunnustetaan edelleen suomen erityisolosuhteet kuten vaikkapa se fakta että toisin kuin muualla euroopassa suomessa käytetään viljelyssä turvemaata

arvoisa puhemies

monet viljelijät miettivät tällä hetkellä tuotantosuunnan vaihtoa

monet esimerkiksi sianlihan tuotannossa harkitsevat siirtymistä turkistarhaukseen joka elää tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvää korkeasuhdannetta

olenkin muutamien edustajien kanssa tehnyt yhdessä lakialoitteen tuotannollisten investointien kaksinkertaisen poistomahdollisuuden ulottamiseksi myös turkisalalle jotta alan investoinnit saataisiin suomessa kasvuun

metsät ovat edelleen suomen teollisuuden perusta yksi tärkeä tekijä

maa ja metsätalousvaliokunta pohti omassa lausunnossaan perusteellisesti ympäristönsuojelulakia ja erityisesti sen turvetuotantoon liittyvää osuutta

kyse oli siis siitä mihin soihin asianomaista pykälää ei sovellettaisi

ympäristövaliokunta päätyi hieman toisenlaiseen muotoiluun mutta varmistusten kautta voi kai nyt todeta että tämänkin ympäristövaliokunnan mietinnön muotoilun kanssa pärjätään

soiden luokittelussa käsittääkseni lähdettiin liikkeelle laajan poliittisen yksimielisyyden vallitessa siinä tarkoituksessa että luodaan ymmärrettävät pelisäännöt turvetuotannolle

tiedettäisiin missä turvetta voidaan tuottaa missä ei ja lupahakemukset ohjattaisiin niille alueille joille tiedetään luvan heltiävän

on kuitenkin todettava että ympäristöministeriön loppuvaiheen veivaus ei päänsilitystä ansaitse

ympäristövaliokunnan mietinnössä edellytetään lausumassa selkeää valtioneuvoston asetusta jotta voidaan yksiselitteisesti ennakoida sitä milloin turvetuotanto voidaan säännöksen estämättä sijoittaa

kaikki poliittiset ryhmät tunnustavat muutoksen välttämättömyyden kuntarakenteiden osalta mikä tuli esille myös tämänpäiväisessä keskustelussa

tämäkin asia vahvistaa ajatusta että muutamista jarrumiehistä huolimatta käsittelyssä oleva ympäristövaliokunnan mietintö on hyväksyttävissä

paperipino edustaja maijalla koska poissaolot edustaa vehkaperä

tällä vaalikaudella työtä on jatkettu alueilla missä päätöksenteko on yhä haastavampaa mutta palvelujen säilyttäminen tärkeää

tulevaisuuden tavoitteena ovat taloudellisesti vahvemmat kunnat jotka kykenevät palvelutoimintojen turvaamisen lisäksi myös elinkeinojen kehittämistoimintaan

uudistuksen yhteydessä on puhuttu tyylipisteistä

kaupunkiseudut ovat monin tavoin avainasemassa suomen talouden kehittymisessä

kauhavalla tehtiin siis järkevä monikuntaliitos joka nosti kaupungin painoarvoa ja elinkeinoelämän kiinnostusta investoida

myös seinäjoen seutu on halunnut ottaa ratkaisut omiin käsiinsä ja kasvaa tällä hetkellä kovaa vauhtia

siinä muutamia esimerkkejä

suomi tarvitsee tulevaisuudessa vahvat kunnat

kun kuunteli tämänpäiväisessä keskustelussa perussuomalaisten esityksiä on todettava että köykäisillä eväillä oli lähdetty tämänpäiväiseen keskusteluun ja olen siitä hieman pettynyt